se ajatus on aivan hyvä ja ei suinkaan kannata sitä väheksyä etteikö sillä voisi olla hyvä merkitys suomen talouden kannalta mutta kun ajattelee näitä rahastoja niin tulee mieleen mikä mahtaa omistajan tahto olla siinä paljonko lukumääräisesti näitä erilaisia rahastoja tarvitaan

minusta tämä linjaus on hyvä ja näinhän se pitää muuttuneessa sisäisessä turvallisuustilanteessa tehdä jotta ihmisten turvallisuus taataan ja turvallisuushan on useimmiten myös tunnekysymys

nyt on semmoinen ongelma ilmennyt laitoshoidossa että ihmisiä varsinkin niillä alueilla joilla julkinen liikenne ei toimi kuljetetaan toisen kunnan alueelle kymmeniä kilometrejä ja omaiset eivät pääse heitä hoitamaan ja katsomaan

elintarvike ja energiaomavaraisuus ovat kaikissa olosuhteissa jokaiselle valtiolle aivan ensiarvoisen tärkeitä

olisiko loogista tässä yhteydessä eli sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä päättää myös poliisin toimipaikkaverkostosta koska poliisien lukumäärä ja toimipaikkaverkosto ainakin jossain määrin kulkevat käsi kädessä

en tiedä pystyykö tähän jotenkin puuttumaan mutta tämän halusin ministerille tiedoksi tuoda

erityisesti kansallisen kriisialttiuden lisääntyessä oma elintarviketuotanto ja oma energiatuotanto ovat aivan peruselementtejä myös turvallisuuspolitiikassa

ja kysymyksen perusta on se että näyttäisi siltä että ulkomaiset tai ammattimaiset rikollisliigat operoivat mielellään siellä missä poliisin toimintaedellytykset ovat heikot

rohkenisin melkein sanoa että kyllä tämä aika pitkälle on myös kokoomuksen kanta että jos joku jotakin on jossakin pienessä jossakin muussa elintarvikkeessa tarkoittanut niin se ei tarkoita kokonaisuutta

voidaanko pääomaa nostaa ja voidaanko jotakin sille tehdä että lähdetään pienemmän kynnyksen kautta auttamaan yrityksiä

arvoisa puhemies

ministeri tiilikainen nosti täällä tärkeän asian esille

näitä tiloja on jo useita satoja ja pienestä unohduksesta joka ei sinänsä ole rikos alkaa seurata ikään kuin kaksinkertainen rangaistus

mitenkä asiaa aiotaan eussa viedä eteenpäin samalla tavalla kuin asedirektiivin kanssa

keskusta oli vahvasti tekemässä tähän maahan puitelakia jonka keskeisiä periaatteita olivat kunnallinen itsehallinto ja työssäkäynti ja asioimisalueisiin perustuvat kunnat

miksi keskusta haluaa ideologisesti keskittää kunnallisen itsehallinnon maakuntamalliksi jossa kunnallinen itsehallinto liukenee täydellisesti pois ja tilalle tulee lisääntynyt virkamiesvalta kansanvallan sijaan

arvoisa puhemies

kysymys koskee iäkkäitä ikäihmisiä tai ikäihmisiä ja semmoisia jotka asuvat kotona tai ovat menossa juuri tehostettuun palveluasumiseen

haluaisin ministeriltä vastauksen siihen että jos kunnan hoitohenkilöstö suunnittelee palvelun tarvetta niin onko varallisuudella merkitystä sille mitä tämä suunnitelma ja suositukset pitävät sisällään

toinen kysymys koskee iäkkäitä jo vuosikymmeniä yhdessä asuneita ikäihmisiä joista toisella kenties rava indeksi osoittaa että on tarve siirtyä tehostettuun palveluasumiseen

erotetaanko heidät jolloin aiheutetaan aika paljon psyykkisiä ongelmia koska jo vihkisääntöhän lähtee siitä että jumala heidät yhdistää

arvoisa puhemies

niitähän temin mukaan ovat kuljetustuki joka minun mielestäni on erittäin tarpeellinen itä suomessa pohjois suomessa pohjois karjalassa sitten on työllisyysperusteinen investointituki joka on erittäin järkevä tukimuoto ja sitten on vielä telakoiden innovaatiotuki jonka nyt voidaan suomessa katsoa olevan aika järkevä

nämä jos halutaan poistaa niin itse en ole aivan varma onko se järkevää politiikkaa

minun oma talouslogiikkani se miten oma ajatukseni pelaa on se että jos joka päivä joutuu syömiseen ottamaan velkarahaa niin jonkunmoista elvytystä on sekin

olisinkin kysynyt euroopan keskuspankin roolia tässä elvytyspolitiikassa mutta valtiovarainministeri lähti pois

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen mukaan valtion erityisrahoitusyhtiö finnvera oyj voisi myöntää takuita kotimaahan suuntautuville vientiä edistäville investoinneille vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen

pitää kysyä kuka tekee suorittavat työt esimerkiksi sosiaali ja terveyspuolella kun jo nyt on pulaa ammatti ihmisistä näillä aloilla

tämä esitys on erittäin hyvä ja elinkeinopoliittisesti korjaa sen epäkohdan mikä suomalaisilla yrityksillä on tässä mielessä ollut verrattuna ulkomaisiin kanssakilpailijoihin

mutta sen verran tämän finnvera oyjn roolista kun se nyt ottaa vahvaa roolia ja riskiä myös ulkomaisen yritystoiminnan ja lähinnä viennin edistämiseksi tai suomalaisen yritystoiminnan edistämiseksi vientinäkökulmasta se on hyvä asia että ehkä jonkun verran kritiikkiä on tullut tämän finnveran kotimaisesta toiminnasta koskien pk yrityssektoria ja niitä takauksia mitä siellä vaaditaan

edelleen totean että jos me uusia vaaleja lähdemme järjestelemään niin jo nyt työtä tekevät ihmiset ovat aika lailla vaikeuksissa siinä pystyvätkö he lähtemään kunnallispolitiikkaan mukaan vaikka he haluaisivat

jos taas tulee uudet vaalit niin minä näen että joudumme aika mahdottomaan tilanteeseen ja epäilen kyllä että edes tasa arvolakia ei saada enää täytettyä jos me otamme uudet vaalit käyttöön

täällä sanotaan että kritiikki kohdistuu etenkin pankkien pk yrityksille myöntämiin lainoihin ja näiden lainojen vakuusvaatimusten kiristymiseen

suomessa pankkiluottojen kasvuvauhti onkin hidastunut

nyt on ilmeisesti käynyt niin että finnvera jonka pitäisi olla riskirahoittaja valtion erityisrahoituslaitos on sekin ottanut samanlaisen roolin kuin pankit

se vaatii vakuuksia aika pitkälle ja sillä on olemassa myös kova hinta joten kun se pankkien filosofia on tällä hetkellä aika ankara yrityksiä kohtaan vaatii vakuuksia rahoitusta ei ole helppo saada niin se sama tällä hetkellä näyttää olevan finnverassa

ne joutuvat pitkiä aikoja olemaan ilman kassavirtaa ikään kuin oman rahoituksen ehtoisesti rahoittamassa omaa toimintaansa ja juuri tähän saumaan tämä finnveran halpa raha ja riskiraha olisi erittäin tervetullut

arvoisa puhemies

tätä pitäisi nyt arvioida nimenomaan temissä onko tämä aivan oikein että nämä pk yritykset joutuvat kohtuuttomiin vaikeuksiin

ainakin itse olen saanut oppilailta ja heidän vanhemmiltaan palautetta että ammatillisessa koulutuksessa on paljon tämmöisiä itseopiskelupäiviä eli omatoimista opiskelua ja he eivät ole sitten koululla läsnä

arvoisa puhemies

kun ammatillista koulutusta aiotaan nyt siirtää merkittävässä määrin tapahtuvaksi yrityksissä tai yhteistyössä yritysten kanssa tämähän on erittäin hyvä päämäärä miten te arvioitte että tämä tulee toteutumaan ja kuinka paljon nämä kohtalaisen isot leikkaukset mistä täälläkin tänä päivänä on puhuttu tulevat sitten vaikuttamaan tämän päämäärän saavuttamisessa

eihän kyse ole pelkästä huoltotoiminnasta

me olemme kaikki kiireisiä ihmisiä ja kun itsekin käytän autoa esimerkiksi renkaanvaihdossa niin olisi äärimmäisen hyvä ja tulevaisuudessa onkin äärimmäisen hyvä että samalla kertaa voidaan suorittaa katsastus

kyllä kai meillä laadun pitäisi olla tärkeintä ja juuri sen koulutuksen mitä työelämä tarvitsee eli siinä mielessä nämä pyrkimykset lienevät aivan oikeudenmukaisia

totta kai tämä riippumattomuuskeskustelu on syytä käydä koska se saattaa joissakin tapauksissa olla mahdollista mutta minun mielestäni se on tänäkin päivänä aivan yhtä mahdollista

haluaisin opetusministerin vähän arvioivan tätä opetuksen tulevaa suuntaa

esimerkiksi omassa kotikaupungissani ovat korjaamo ja katsastus samalla tontilla niin että eihän mikään estä heitä tekemästä yhteistyötä jos he olisivat sen luonteisia mutta kun minä tiedän etteivät ole niin siinä mielessä pidän vähän omituisena tätä keskustelua että lainsäätäjä lähtee siitä että yrittäjät rikkovat lakia ja huijaavat

meillä pitää olla enemmänkin se että palvelu paranee ja hinnat pysyvät kohtuullisina ja jos joku sitten yhteiskunnassa toimii lakien ja asetusten vastaisesti niin se on ihan toinen juttu

mutta lähtökohdallisesti on liian kova epäily että jos vaikka tämä sama omistaja suorittaisi korjauksen ja tietenkin toiset työntekijät sitten tämän katsastuksen niin siinä olisi jotakin häikkää

jos siellä joku alkaa oikeasti tekemään jossain määrin sitä vilpillistä työtä niin minä uskon että markkinat aika pian tämän asian korjaavat

näistä yhdistyksistä monet nuoret ja työttömät ja erittäin vaikeasti työllistettävät ovat palkkatuen avulla saaneet järkevän työpaikan josta he ovat jopa voineet ponnistaa eteenpäin

onko meillä olemassa jotakin lainsäädäntöä tai kenties voidaanko kemeraa muuttaa niin että me saamme näitä taimikonhoitorästejä ja ensiharvennusrästejä eteenpäin

onko tämä järkevä linja jos me ajattelemme ihmisen työllistymistä ja mielekästä elämää

tämän lisäksi haluan vielä todeta tästä metsästyksestä kun monta kertaa puhutaan susipelosta ja muusta ja siedätysrahoista ja näistä että ne eivät kyllä pätkääkään auta siihen että nyt tämä koiralla metsästäminen tahtoo itä suomessa estyä kokonaan

arvoisa puhemies

on tietenkin selvää että suomi on mukana euroopan unionin politiikassa koskien venäjää mutta kysynkin pääministeriltä millä tavalla nämä venäjä pakotteet ovat vaikuttaneet siihen monipuoliseen kulttuuriyhteistyöhön jota suomalaiset ja venäläiset ovat jo vuosikymmeniä harjoittaneet

täytyy kiittää hallitusta että se on näinkin nopeasti saanut tämän tärkeän asian lain muotoon koska tämä maakaapelointi nyt näyttää etenevän ja on hyvin tärkeää nimenomaan tämä edellisen puhujan mainitsema yhteistyö jotta me näitä kokonaiskustannuksia pystymme säästämään

miten ministeri tämä ongelma hoidetaan

arvoisa puhemies

olisin tämän asian yhteydessä kysynyt oikeusministeriltä yhtä minua vaivaavaa asiaa

se on todella sääli jos nämä pakotteet ovat pelottaneet ja on ikään kuin lähdetty murtamaan tätä hyvää kulttuuria jossa meillä on vuorovaikutus monella eri tasolla

täällä kyselytunnilla oli fortum esillä ja näyttää siltä että fortum meinaa myydä nämä omat siirtoverkkonsa kahden syyn takia

kansalaiset aikanaan toivat tuontiautoja suomeen ja he maksoivat niistä laittomasti arvonlisäveroa jota kutsuttiin elviksi

sen takia että energiamarkkinavirasto kuristaa koko ajan sitä tuottoa mitä niistä voidaan ottaa ja toinen syy on tietysti nämä maakaapeloinnit jolloin isojen investointien ja energiamarkkinaviraston toimesta tapahtuva linjaus aiheuttaa sen että niistä kannattaa luopua

sen verran haluaisin kyllä todeta että edustaja kanerva piti erinomaisen puheenvuoron kun hän totesi että nato ja venäjä pitää osata pitää erillään sillä suomen näkökulmasta on erittäin suuri arvo annettava sille että olemme vuosikymmeniä pystyneet tekemään rauhanomaista kauppapolitiikkaa venäjän kanssa ja erityisesti energiapolitiikka on hyödyttänyt molempia osapuolia

jos eu tuomioistuin ja korkein oikeus ennakkopäätöksessään toteavat että tämä hallintopäätös on ollut virheellinen sen lisäksi se on ollut jäsenvaltiorikkomus ja kun meillä hallintolainkäyttölain mukaan kansalaisella on oikeus purattaa virheellisesti tehty hallintopäätös minkä tulli teki niin miksi korkein hallinto oikeus ei suostu myöntämään virhettään vaan edelleen päätti niin että yhteisöjen tuomioistuimen langettava päätös ja korkeimman oikeu den ennakkopäätös eivät ole riittäviä syitä purkamaan virheellisiä hallintomenettelyjä laissa olevan viiden vuoden jälkeenkin vaikka siihen on laissa mahdollisuus

se on toinen asia

mutta tämä maakaapelointi sinänsä tulee lisäämään siirtohintaa sähkön hintaa ja kun fingrid tekee isoja investointeja myös mikä lisää sähkön siirtohintaa niin minun mielestäni kannattaisi olla aika lailla huolissaan suomalaisten pienyritysten maatilojen ja muitten kilpailukyvystä kun sähkön hinta väistämättä nousee

anteeksi puhemies myöhäinen napin painallus

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on tärkeä ja myös periaatteellisesti erittäin tärkeä sillä kun me viime vuonna käsittelimme kilpailulain yhteydessä vähittäiskaupan määräävää markkina asemaa niin totesimme valiokuntakuulemisessa monta kertaa että ongelma ei välttämättä ollut lainsäädännöllinen vaan se oli siinä että nämä pienet tuottajat olivat monta kertaa sopimusteknisesti alisteisessa asemassa suuremman kauppaketjun tilaajaa kohtaan

silloin kun me puhumme suomen talouden kehityksestä niin ainakin itse haluan nostaa kyllä tämän viennin koska viennillä on jo vuosikymmeniä loppujen lopuksi suomeen tuotettu se elintaso mistä me kaikki olemme saaneet nauttia

nyt se saa

euroopan unionin keskuspankki harjoittaa elvyttävää rahapolitiikkaa

mutta palaan vielä tähän rahoitusjärjestelmään suomessa

kyllähän tämä tänäkin päivänä toimii

se työntää markkinoille rahaa ostamalla velkakirjoja ja kun markkinoille työnnetään rahaa niin se johtaa todennäköisesti siihen että euro heikkenee ja joidenkin asiantuntijoitten mukaan jollakin aikajänteellä euro ja dollari saattavat olla samanhintaisia

mutta meillä on pieniä yrityksiä joiden merkitys hintatasolle esimerkiksi energiapuun korjuussa saattaa olla hyvinkin merkityksellinen ja kun heillä on tyypillisesti pitkä sykli ja he väliaikana joutuvat todellisiin rahoituksellisiin ongelmiin ja riski kuitenkin on kohtalaisen pieni niin näissä tapauksissa finnveralla pitäisi olla jonkin verran venymiskykyä että he pystyisivät ilman suurempia vakuuksia rahoittamaan näitä yrityksiä

mutta kuitenkin kun näissä tapauksissa kauppaketjuissa ja kauppakeskuksissa pienyrittäjä joutuu selvästi alisteiseen asemaan kun hän solmii sopimuksia että hän voi toimia niitten neliöitten puitteissa niin tämä laki on sen takia hyvä että se on pakkolaki silloin kun pienyrittäjä haluaa sen käyttää ja hänellä on oikeus käyttää joten se suoja tulee tätä kautta

jos näin käy niin auttaako se oikeasti suomea vai emmekö sittenkään pärjää hintakilpailu ja muussa kilpailukyvyssä meidän kilpailijamaille joissa nämä rakenteet ovat hieman erilaisia

koska jos nämä yritykset lähtevät markkinoilta pois markkinoille tosiasiassa jää pienessä suomessa niin vähän yrityksiä että on olemassa selvä riski että hintataso karkaa ja markkinat eivät toimi

vielä tästä kansainvälisestä ja suomalaisesta rahoituksesta

keskusta oli viime kaudella aivan oikein elvyttämässä millä estettiin suuri työttömyys

eli meidän täytyy kohta arvioida millä tavalla nämä yritykset saavat rahoitusta jos pankki eikä finnvera jonka pitäisi olla valtion erityisrahoituslaitos joka kantaa riskiä yritystoiminnasta suomessa hoida sitä tehtävää sillä tavoin kuin se olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista

sen pääoma periaatteessa kasvaa

silloin kun pörssikurssit todennäköisesti ovat korkealla sieltä voitaisiin irrottaa pääomia teollisuussijoituksen käyttöön joka on oiva teollisuuspoliittinen työkalu

sen takia näitä leikkauksia tehdään ja sen takia näitä veroja korotetaan mutta kuitenkin oppositio voisi antaa tunnustuksen hallitukselle ainakin itse annan kiitosta siitä että sosiaali ja terveydenhuoltoon ei ole koskettu peruspäivärahaa työmarkkinatukea on nostettu me olemme parantaneet perusturvaa monella tavalla ja muun muassa kunnallisverotusta olemme rukanneet niin että pienituloiset hankkivat reaalisesti enemmän

kun valtio on sen omistaja minä en ymmärrä mikä estää ettei niitä rahoja voida suhdannepoliittisesti käyttää järkevästi kun sieltä on järkevästi otettavissa ja irrotettavissa ja joskus sinne voidaan jopa lisätä omistusta

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitos edustaja erkki virtaselle kun hän mainitsi että hallitus erityisesti otti huomioon iisalmen kaupungin sote alueen ja myös varkauden sairaalan aseman tässä uudistuksessa

monissa puheenvuoroissa on arvosteltu juuri tätä päivystysasetusta joka on muutama viikko sitten allekirjoitettu ja tulee vuoden alussa voimaan

ihan jos tähän asiaan mennään niin taitaisi tänä päivänä olla sosiaalinen tilaus semmoisille poliitikoille jotka pyrkisivät ratkaisuun tässä sote kysymyksessä ja ikään kuin rakentamaan jonkunlaista kompromissiakin niin että saataisiin tämä kahdeksan vuotta kestänyt keskustelu pikkuhiljaa loppumaan

tämä päivystysasetus on perusedellytys sille mikäli tämä sote uudistus sitten etenee että nämä viisi sote aluetta voivat määritellä nämä toiminnot mitkä sosiaali ja terveysministeriö tulee hyväksymään

silloin kun kuntaministeri hannes manninen ja valtiosihteeri antti mykkänen aloittivat tämän paras hankkeen ja puitelain niin kyllähän siinäkin pyrittiin kuntien yhteistoiminta ja kuntarakenne määrittelemään luontaisen työssäkäynti ja asioimisalueen pohjalta

maatalouden investoinnit tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin ja esimerkiksi itä suomessa maito on se pääasiallinen tuotantosuunta mistä me saamme hyvinvoinnin ja siellä ovat myös valion suuret tehtaat

minusta tämä oli hyvä tavoite ja siinä ei ole mitään ilkkumista se oli hyvä tavoite

kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen ja muut seikat niin näinhän se olisi pitänyt tehdä ja toteuttaa mutta kun tämä puitelaki ei sisältänyt minkäännäköisiä sanktioita niin osa kunnista ei noudattanut sitä lainsäädäntöä mitä eduskunnassa säädettiin

arvoisa puhemies

suomi on pieni maa ja täällä terveydenhuollon resurssit ovat ikään kuin kilpailun alaisia eri sote alueilla eli eri yliopistollisten sairaaloiden vaikutusalueilla

opposition näkökulmasta tässä on tällä hetkellä menossa historiallinen ennennäkemätön sotku

onko siellä nyt olemassa riski että parsinavettoihin kohdistuu liian suuria vaatimuksia nimenomaan lopettamisen näkökulmasta koska monet maatilat ovat investoineet parsinavetoihin

arvoisa puhemies

ely keskukset ja aluehallintovirastot ovat alkaneet aika hyvin toimia tämän hallinnonuudistuksen jälkeen ja ne ovat tulleet myös ihmisille tutuiksi

kyllähän siihen olisi jonkunmoinen takaraja pitänyt panna että olisi tehty niin kuin laki sääti mutta se johti esimerkiksi siihen että ylä savon alueella iisalmen ympärille muodostettiin sote kuntayhtymä

tämän päivystysasetuksen tarkoitushan on se että me määrittelemme ministeriöstä käsin että jos kysymys on esimerkiksi vaativasta käsikirurgiasta niin sitä ei tehdä kuin yhdessä paikassa suomessa

ja kyllähän investointisuoja täytyy vuosikymmeniksi olla eteenpäin ja täytyy myös olla mahdollisuus laajentaa näitä navetoita jotka on sitten parsipohjalta tehty

eivät resurssit rahat eivätkä mitkään riitä että niitä kilpailtuja toimenpiteitä joka paikassa tehdään koska logistiikka hoitaa kuitenkin nämä ihmiset sinne silloin kun on todellinen tarve

sen takia on aika vaarallista jos heti tämän jälkeen ministeriöissä aletaan pohtimaan uusia hallinnonuudistuksia sillä kyllähän nämä organisaatiouudistukset vaativat useita vuosia ennen kuin ne alkavat kunnolla toimia ja ihmisten työtehtävät vakiintua